en tunne kaikkia yksityiskohtia vaikka oma tyttäreni onkin lääkäri mutta usein kuulemani syy terveyskeskustyön heikkoon vetovoimaan on erityisesti nuoren lääkärin kohdalla vaara joutua raatamaan kovan työpaineen alla ilman kollegojen tukea

tilapäisesti tällaista työtä jaksaa tehdä eli silloin tällöin pystyy tekemään jonkun terveyskeskuskeikan esimerkiksi yksityisen vuokralääkärifirman kautta mutta ei pysyvästi

toisin sanoen nuori lääkäri vastavalmistunut lääkäri ei uskalla eikä halua ottaa virkaa vastaan

jos terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien työoloihin ei saada parannusta aikaiseksi on turha kuvitella että julkisella puolella pula osaavasta hoitohenkilökunnasta helpottuisi

on väläytelty myös jonkinlaista pakkoa esimerkiksi nykyistä laajempaa velvoitetta nuorille lääkäreille työskennellä julkisella puolella valmistumisen jälkeen

seurauksena ovat tarpeettoman korkeat ylläpitokustannukset lääkärien työajan hukkakäyttö hoidon laadun tarpeeton heikkeneminen ja potilasturvallisuuden vaarantuminen kun kriittinen potilaan hoidossa tarvittava tieto ei välity systeemistä toiseen

yhteensopivuusongelmaa ei pystytä ratkaisemaan ilman yhteisten standardien ja kokonaisarkkitehtuurin luomista ja se on tehtävä keskitetysti eli toteutus kuuluu valtiolliselle toimijalle

onhan tunnettua ettei husin satojen miljoonien apotti hanke jossa rakennetaan uusi potilastietojärjestelmä tuo vastausta edellä kuvattuun maanlaajuiseen tarpeeseen

kuten aiemmin totesin hallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset joista tämän päivän välikysymyskeskustelussa pääasiassa on vaihdettu mielipiteitä ovat välttämättömiä

ongelmat ovat paljon laajempia ja sote uudistus ei voi saavuttaa tavoitteitaan ellei myös edellä käsiteltyjä ongelmia kyetä ratkaisemaan

on tunnettua että erilaisten järjestöjen kautta pystytään tuottamaan yhteiskunnan tarvitsemia palveluja erittäin kustannustehokkaasti

kuulin äskettäin erään asiantuntijan arvioivan että parhaimmillaan järjestöjen kautta tehtyjen panostusten vipuvaikutus on jopa kahdeksankertainen eli yhden euron panoksella saadaan kahdeksan euron tulokset

rahoituksen suuntaamisen avulla tulisi kolmannen sektorin toimijoita ohjata erikoistuneeseen ja laadultaan korkeatasoiseen toimintaan julkisia ja kaupallisia toimijoita täydentävillä palvelutuotannon sektoreilla

yhtenä erinomaisena esimerkkinä haluan tässä nostaa esille kaikkein vaikeimmin työllistettävien avuksi kehitetyn vaihtoehtoisen koulutuksen mallin joka tunnetaan nykyisin nimellä valo malli

tätä mallia on kehitetty ja pilotoitu rauman seudun katulähetyksen toimesta järjestön joka muuten kuuluu edustaja niikon mainitseman sininauhaliiton verkostoon jo useiden vuosien ajan

tämä johtuu siitä että näillä nuorilla elämänhallinta on siinä määrin hukassa että normaaliin tavoitteelliseen päiväopiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa ei yksinkertaisesti ole valmiuksia

näitä nuoria on maassamme tuhansia

ongelmien taustalla voi olla päihdeongelmia rikoskierrettä mielenterveysongelmia ja muita tämänkaltaisia henkilökohtaiseen elämään liittyviä syitä jotka muodostuvat esteeksi normaalin koulunkäynnin onnistumiselle

kysyisinkin ministeriltä

sen lisäksi että kyseessä on mitä surullisin inhimillinen tragedia on syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen myös taloudellinen kysymys

mallissa yhdistetään toisen asteen koulutus ja kuntouttava työpajatoiminta

työpajassa nuori saa käytännönläheistä opetusta ja koulutuksen sopivassa vaiheessa hän voi näyttökokeella osoittaa hankkimansa osaamisen työpajan kanssa yhteistyösopimuksen tehneelle toisen asteen koulutusorganisaatiolle

tällä tavalla ongelmainen nuori saa todistuksen suoritetusta toisen asteen koulutusohjelman osasta ja saattaa tämän todistuksen avulla jo työllistyä tai sen ansiosta rohkaistua ja motivoitua jatkamaan opintoja toisen asteen oppilaitoksessa

tällä hetkellä mallia ollaan levittämässä uusille paikkakunnille sininauhaliiton jäsenjärjestöjen verkostossa ja on realistista olettaa että valo mallin avulla pystytään tulevina vuosina pelastamaan jopa satoja nuoria kohtalokkaalta ja todellakin kalliiksi tulevalta syrjäytymiskierteeltä

arvoisa puhemies

valo hanke on oivallinen esimerkki siitä miten kolmannen sektorin toimijat voivat todella merkittävällä panoksella tukea julkista sektoria peruspalvelujen tuottamisessa

toivon että näitä mahdollisuuksia opimme tulevaisuudessa hyödyntämään täysimääräisesti kun käymme nujertamaan miljardien kestävyysvajettamme

näin vaalien alla tietysti kiusaus muutosvastarinnalla ratsastamiseen ja vaikeiden päätösten jarruttamiseen on suuri

olisi toivonut että perussuomalaiset mieluummin olisi esittänyt vastuullisesti uskottavan ratkaisun edessä oleviin kuntatason ongelmiin kuin syyttänyt hallitusta muun muassa edesvastuuttomuudesta

peruspalveluiden turvaaminen tulevina vuosina kaikkialla suomessa vaatii merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja näin isot rakenneuudistukset eivät tapahdu kivuttomasti

tavoitteenahan on kansalaisille tärkeiden lähipalveluiden turvaaminen kireän talouden ja heikkenevän huoltosuhteen oloissa ilman että joudutaan uhraamaan lähidemokratia

on selvää että yksi kaavamaisesti sovellettava malli ei käy koko suomessa mutta perusratkaisuksi on valittu vahvaan peruskuntaan nojaava malli ja hyvä niin

erittäin hyvä periaate tässä on myös se että palveluiden järjestämisvastuuta ja niiden rahoittamisvastuuta ei enää eroteta toisistaan

maakunnallinen malli josta täällä on paljon keskusteltu on sikäli ongelmallinen että kun kunnat toimivat maksajana ja erillinen maakunnallinen taso toimii palvelun järjestäjänä ollaan juuri tuossa asetelmassa josta on saatu tässä vuosien varrella huonoja kokemuksia ja josta nyt pitää pyrkiä eroon

arvoisa puhemies

täällä on esitetty toivomus että hallituksen suunnalta tarjottaisiin joku konkreettinen malli siitä miten sote palvelut olisi järjestettävä

no haluan nyt lyhyesti esitellä yhden konkreettisen esimerkin siitä miten asiat voidaan vahvan peruskunnan pohjalta ratkaista

rauman kaupunki oma kotikaupunkini on päättänyt yhdistää samaan hallinnolliseen yksikköön kaupungin sosiaalipalvelut perusterveydenhuollon ja myös perustason erikoissairaanhoidon

kokemukset tästä mallista ovat raumalla vielä vähäiset mutta kaikki merkit viittaavat siihen että se toimii

esimerkiksi taannoin rauman sairaalassa oli lattian väri merkkinä siitä minkä organisaation alueella liikutaan eli tietyn värinen lattia tarkoitti sitä että ollaan sairaanhoitopiirin vastuualueella ja sitten jossain kohtaa lattian väri muuttui ja siirryttiinkin rauman kaupungin ylläpitämän terveyskeskuksen puolelle

lattian värin vaihtuminen merkitsi siis hallinnollisesti ja rahoituksen kannalta dramaattista muutosta mutta potilaan näkökulmasta tämmöisellä värillä ei ollut muuta kuin esteettinen arvo

nyt lattia on ainakin kuvaannollisesti kauttaaltaan samanvärinen ja sairaalan hallinto on paljon järkevämmin järjestetty kuin aikaisemmin

tällä hetkellä siis koko tuo talo toimii yhden ylläpitäjän yhden hallinnoivan organisaation alaisuudessa ja kaikki esimiehet ovat siellä paikan päällä

aivan vähäinen ei ole myöskään se muutos että todellakin palvelutuotannon järjestämisvastuu ja rahoitus ovat nyt samassa paikassa eli rauman kaupungin kontolla

arvoisa puhemies

halusin kertoa tämän konkreettisen esimerkin jotta ei jäisi sellaista kuvaa että vahvaan peruskuntaan nojaava malli jossa sote palvelut perustason erikoissairaanhoidon palvelut ja perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan samassa organisaatiossa olisi vain jokin teoria tai utopia

on aivan varmaa että täsmälleen sama palveluiden tuottamistapa ei sovi joka paikkaan mutta poikkeuksen voi tässäkin tapauksessa ajatella vahvistavan sääntöä

arvoisa puhemies

en puutu tässä puheenvuorossani kuntauudistuksen tavoitteisiin enkä valittuun toteuttamisratkaisuun joka perustuu vahvoihin peruskuntiin

kuntauudistus on hyvin laaja kokonaisuus ja kuntarakennelakihan on vasta ensimmäinen askel tässä useamman lain paketissa

uudistusprosessi on osoittautunut erittäin haastavaksi ja alkaakin uhkaavasti näyttää siltä että yksi vaalikausi on liian lyhyt aika näin mittavan uudistuksen läpiviemiseen

perustuslakivaliokunnalle lausunnon antaminen kuntarakennelaista oli haaste erityisesti sote lain ja rakennelain välisen tiukan kytkennän vuoksi

asiantuntijalausuntoihin nojaten perustuslakivaliokunta totesikin ettei kuntia voida velvoittaa liitosselvityksiin ennen kuin sote lain sisältö on yksityiskohtia myöten selvillä ja että kyseisen lain hyväksymisen jälkeen kunnille on annettava riittävästi aikaa liitosselvitysten valmisteluun

perustuslakivaliokunta selviytyi vaativasta tehtävästä kunnialla vaikka päätöstä edelsikin muutama äänestys ja lausuntoon liittyi peräti kolme eriävää mielipidettä

perustuslakivaliokunnan uskottavuuden kannalta tällainen laaja ja puoluerajoja noudattamaton mielipiteiden kirjo oli loppujen lopuksi ehkä hyväkin asia sen jälkeen kun oli käynyt ilmeiseksi ettei yksimieliseen lausuntoon ollut mahdollisuutta päästä

niitä ovat muun muassa itsenäisyyden ja identiteetin menettäminen pelko palveluiden karkaamisesta kauemmas ja monien muiden saavutettujen etujen menetys

uudistus onkin toteutettava niin etteivät lähidemokratian toteutuminen ja useimmin tarvittavien peruspalveluiden saatavuus lähipalveluina vaarannu

toivoa sopii että kuntarakenteen uudistusprosessi jatkuu jotta tavoite kuntapalveluiden tuottamisen kestävyyden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamisesta pystytään saavuttamaan

arvoisa puhemies

kreikka on totisen paikan edessä kuten uutiskuvat ovat kertoneet mutta sama kohtalo olisi meillä ellemme laittaisi velkaantumistamme kuriin

moni puheenvuoron käyttäjä on kiinnittänyt huomiota siihen näennäiseen ristiriitaan joka vallitsee hallitusohjelman tekstimuotoisen toimenpideosan ja liiteosan numerotietojen välillä

hallitusohjelman sisältyy sopimus siitä että talouden kehittymistä seurataan ja että sopeuttamistoimenpiteiden määrää ja laatua tarkistetaan tarvittaessa tämän kehityksen mukaisesti

tekstiosa on kuvaus siitä mihin tämä hallitus pyrkii ja mitä se tahtoo mutta talouden kehittyminen sanelee ne resurssit joilla noihin päämääriin pyritään

euroopan ja koko maailman talouskehitys tulee viime kädessä sanelemaan sen miten pitkälle tekstiosassa esitetyt tavoitteet pystytään toteuttamaan

haluan tässä vaiheessa nostaa esille enää pari hallitusohjelmaan kirjattua asiaa joilla rakennetaan suomen taloutta hyvinvoinnin perustaa ja tulevaa kilpailukykyä

vielä haluan todeta että toimenpiteet suomalaisen merenkulun toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamiseksi ovat hallitusohjelman tekstissä verrattain lyhyt mutta sitäkin tärkeämpi osa

merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen sisältyvät hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet niin sanotun rikkidirektiivin haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja suomalaisen lipun kilpailukyvyn säilyttämiseksi kotimaisen laivatonniston ulosliputuskehityksen pysäyttämiseksi ovat tärkeitä

koko meriklusterin mukaan lukien telakat ja muu meritekninen teollisuus sekä suomen satamat tulevaisuuden turvaaminen talouden vakaan kehittymisen tukemiseksi on myös ensiarvoisen tärkeä ja onnistunut kirjaus uudessa

edustaja elomaa

edustaja

hallitusohjelmassa

euroopan väliaikaiseen rahoitusvakausvälineeseen ervvhen verrattuna evm on suomen kannalta selkeä askel parempaan suuntaan

ennen kaikkea suomen vastuiden enimmäismäärän täsmällinen rajaus myönnettyjen lainojen ensisijaisuus luototetun maan maksukyvyttömyystilanteessa sekä väistyvien takaajien ongelman poistuminen ovat parannuksia ervvhen verrattuna

mutta kuten valtiovarainvaliokunta lausunnossaan toteaa voi evmn myöntämien luottojen ensisijaisuus olla ongelma yksityisten rahoittajien näkökulmasta

yksityinen raha saattaa nähdä evmn kautta luototetun tai jopa mahdollisesti luototettavan maan riskitason korkeammaksi ja tästä syystä evmn käyttö voi aiheuttaa korkotason nousun muodossa ei toivottuja sivuvaikutuksia

tästä syystä kuten valtiovarainvaliokuntakin toteaa on äärimmäisen tärkeää harkita lainan myöntämistä ja lainoitettavan maan velkakestävyyttä tarkkaan ja tämä velkakestävyys on selvitettävä ehdottoman luotettavasti

jos tässä epäonnistutaan on aiheutuva vahinko ja siitä syntyvä eräänlainen riippuvuus evm rahoituksesta vaikea korjata

vaikka itse sopimus on tältä osin varsin vaikeaselkoinen on onneksi hallituksen esityksen perusteluosa tältä osin hyvin selvä

vaadittaessa maksettavan pääoman maksuvaatimus edellyttää aina myös hätätilamenettelyä käytettäessä hallintoneuvoston yksimielisyyttä

euroopan unioni on tärkein kansainvälinen yhteistyöfoorumimme

hallituksen eduskunnalle antama eu selonteko on luonteeltaan keskipitkän aikavälin strategista suunnittelua mutta edellä mainitusta syystä meidän olisi pohdittava myös vuosittain tapahtuvaa eu poliittisten linjausten täsmentämistä ainakin keskeisimpien teemojen osalta

on käynyt ilmeiseksi että paitsi tässä strategisessa suunnittelussa myös käytännön menettelytavoissa poliittisten päätösten tuottamisessa niin meillä kuin eunkin puolella on kehittämisen varaa

liian monta miljardiluokan asiaa on tällä vaalikaudella jouduttu eduskunnassa viemään läpi kauhealla kiireellä ilman perusteellista pohjustusta ja asianmukaisia riskiarvioita

kyse on ollut akuutin talouskriisin hoitamisesta millä on selitetty kireitä aikatauluja mutta sekään ei voi olla hyväksyttävä selitys sille että päätöksentekijöillä ei ole gigaluokan asioissa aina kunnollista käsitystä siitä mitä tarkalleen ottaen ollaan päättämässä

meidän tulisi tässä salissa kantaa ennen muuta huolta siitä että ikäluokkien pienentyessä ja koulutustarjonnan volyymia sopeutettaessa koulutus saadaan nykyistä paremmin vastaamaan osaavan työvoiman tarpeeseen yhteiskunnassamme

on suurta resurssien haaskausta suorastaan edesvastuutonta jatkaa nuorten kouluttamista sellaisille aloille joista tiedetään että ne eivät työllistä

koulutusjärjestelmän tulee reagoida ennen muuta työvoiman kysyntään ei niinkään koulutuksen kysyntään tai sen vetovoimaan

koulutuksen vetovoimaisuus heijastelee osin nuorison haluja toiveita ja haaveita sekä opiskelupaikan vetovoimaa ja osittain myös markkinoinnin ja opinto ohjauksen onnistuneisuutta

nuorten toiveet on tietenkin otettava myös huomioon mutta kun opiskelun jälkeen on astuttava työelämään on parempi että koulutus on avannut oven työpaikkaan kuin että opiskelu on ollut mukavaa tai että sen kautta on saanut toteuttaa itseään

koulutuksen huono kohdentuminen on karhunpalvelus niin suurin toivein elämäänsä varten kouluttautuville nuorille kuin myös osaavasta työvoimasta pulaa kärsiville yhteiskuntamme aloille

koulutuksen tarjontaa ohjaavat tunnusluvut olisi asetettava niin että syntyy riittävästi kannustimia sellaisen koulutuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen joka vastaa ennakoituun työvoiman kysyntään

on selvää että tämä laiva ei ole erityisen ketterä kääntymään mutta kun nyt ollaan joka tapauksessa järjestelmän uudistuksen edessä eritoten ammattikorkeakoulujen osalta on tilaisuus käytettävä hyväksi ja korjattava koulutuksen kohtaanto ongelmaa niin paljon kuin mahdollista

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että budjetin sisältämä ammattikorkeakoulu uudistus on todellakin erittäin raju

meillä on pieniä kuntia isoja kuntia rikkaita kuntia ja köyhiä kuntia velkaisia kuntia ja velattomia kuntia kasvavia kuntia ja hiipuvia kuntia ja niin edelleen